niin tai näin tällä haetaan yrittäjyyden kasvua

se on ihan oikein yrittäjyys on se mistä tämä yhteisömme suomi nousee mutta tässä vientitilanteessa mikä taloudellinen tilanne koko maailmalla on ja euroopassa on yhtenä merkittävänä asiana kotitalouksien ostovoima ja tämä alvin muutos alvin korotus mitä tämä hallitus on tehnyt on syönyt varsinkin sitä

nykyiset perusväylänpitorahat ja yksityisteiden rahat eivät riitä ylläpitämään metsätieverkostoa ja alempiasteista tieverkkoa

eli kysymys kuuluu

miten huolehditte logistiikan toimivuudesta ja koska tämä ei suoraan kuulu teille niin miten toimii yhteistyö eri ministeriöiden välillä

jos katsoo tätä hallituksen toimintaa täällä salissa miten puolueet riitelevät keskenään niin ei hyvältä näytä

tämän ohjelman valmistelun pohjaksi pari yksityiskohtaa

arvoisa puhemies

tätä on pariin kertaan nyt kuultu rkpn suunnasta kysymys että miltä tuntuu jos teille sanotaan että teidän kielenne on vähäpätöinen ja niin edespäin merkityksetön

täällä luonnonsuojelun merkitystä on parissa puheenvuorossa sivuttu

energiaverot niitten nostaminen on se sitten polttoaineiden puolella tai sähkön puolella syö myös kotitalouksia mutta erittäin paljon suuria yhtiöitä suuria firmoja jotka sitten taas työllistävät pk sektoria ja monia yksittäisiä työntekijöitä

tähän asti oikeastaan moni luonnonsuojelullinen teko on johtanut siihen että teollisuutemme koneisto ja toimintamallit prosessit on hiottu kuntoon

teillä on melkoinen mielikuvitus

se on merkittävä koska meillä on kaksikielinen maa

mutta jos me teemme edelleen niin kun se löysä on hiottu jo aikaa sitten pois niin me tulemme ampumaan itseämme jalkaan

voi ehkä kysyä tältä hallitukselta mikä tekee varsin oikeistolaista politiikkaa onko tässä tosiaankin se niin sanottu punainen lanka nyt hukassa tämän kokonaisuuden kohdalla

ja käytännössä se vie yhden ulkomaisen globaalin kielen opiskelun paikan

olisi nyt pikkuhiljaa aika ruveta keskittymään luonnonsuojelussakin niihin muihin maihin jotka eivät ole vielä tehneet sitä välttämätöntä mikä on todellakin tulevaisuutta ajatellen tehtävä

tässä energiatodistuksessa on eri energiamuodoilla oma kerroin ja tosiaan tämä sähkö on sieltä heikoimmasta päästä

kenties tämmöinen pikkuinen kirsikka tämän happaman kermakakun päällä on edustuskulujen vähennyksen poisto

jos joku ihminen kokee ruotsin kielen tarpeelliseksi jossain vaiheessa niin sitä voi opiskella myös myöhemmällä iällä

leikkauksia leikkauksia leikkauksia se on teidän linjanne nyt ja se tulee kohtelemaan kaltoin köyhää kansaa

niin kuin äsken tietoyhteiskuntakaaresta mainitsin ei voida tehdä semmoisia pykäliä mitkä hidastavat tai estävät kehitystä tulevaisuudessa

minä en ymmärrä sitä laskukaavaa miten te saatte sen matemaattisen kaavan toteutettua että köyhistä kunnista yhteen liittämällä tulee rikas

sehän syö sitten monenmoista toimintaa tosiaan niin kuin täällä puheissa on kuultu mutta myös sitä kenttää millä tehdään ja pohjustellaan kauppoja

tässäkin esimerkiksi rikkidirektiivi tulee tekemään merkittäviä muutoksia meidän käyttämäämme aluskapasiteettiin aluskokoon ja sitä kautta myös satamaverkostoon missä voimme yleensäkin toimia

mitä sitten jos kiinteistössä tai talossa on sähköpatterit mutta patteri saa sähkönsä tuulivoimasta tai vaikka aurinkopaneeleista

väitän että myös tässä suurkunnassa tulee veronkorotuksia samoin kuin näissä köyhissä

eli tämä tukee osaltaan myös sitä että työpaikkoja on suomessa mutta tämäkin on jostain syystä haluttu poistaa

veteraanit ovat edelleen kunniakansalaisiamme ja tahtoisin kysyä

tätä kautta sitten taas raideliikenne nykyisellä vrn politiikalla millä vain isot massat liikkuvat ja pieniä ei haluta kuljettaa tekee tietyt ongelmat tähän kuvioon

ovatko teidän mielestänne nyt veteraaneille myönnetyt rahat kohdallaan ja millä tavoin olette ottaneet huomioon rauhanturvaajaveteraanit

jotenkin tuntuu että tässä kohtaa on semmoinen kateellisuuspykälä poistanut tämän kohdan

nyt tällä hätiköidyillä päätöksellä te heititte sen romukoppaan ja siitä tulee kohtalokkaita seurauksia jotka vaikuttavat vuosikymmenten päähän

mitat ja massat olivat yksi ajatus että sillä saadaan kilpailukykyä mutta samaan aikaan meidän inframme ei kestä sillat ovat aivan alimitoitettuja uusille mitoille massoille ja kaiken lisäksi uusilla kohta vanhoillakaan rekoilla ei saa eurooppaan ajaa

en tiedä sitten onko se totta vai ei mutta se on ainakin selvää että yrittäjyys on se mikä vie maatamme eteenpäin kateellisuus ei kehitä yhteiskuntaamme mitenkään

se vaikuttaa maanpuolustustahtoon ja moneen muuhun kohtaan

silloin tosin on aikaa tehdä näitä korjausliikkeitä kuten edustaja heinonen sanoi vähän paremmin mutta jos esteet ovat jo nyt havaittavissa niin korjausliikkeet on tehtävä ja korjattava tämä energiatodistus

rauhanturvaajia on syyrian lähellä

täällä on kuultu määritelmä siitä mitä nämä normit ovat ja nehän ovat joitain lakeja joita on säädetty jonkin asian tai jonkun suojelemiseksi

onko hallitus valmistautunut siihen että siellä voi tilanne kiristyä ja sinne tarvitaan jotain toimia nopeasti lisää tai uudelleen

kuitenkin ajan saatossa normi on voinut vanhentua ja sen jälkeen sitä on korjattu toisella lailla ja sen jälkeen ajan myötä jälleen kolmannella ja loppujen lopuksi neljännessä laissa viitataan siihen ensimmäiseen lakiin

vielä aivan viimeiseksi

kun perussuomalaiset esitti oman vaihtoehtobudjettinsa se on aikaisemmin haukuttu tyystin ja taas tänä vuonna tapahtui niin

kehitysyhteistyö ja rauhanturva asioista vielä sen verran että mielestäni on aivan eri asia ollaanko nato lipun alla sotaoperaatiossa vai yk lipun alla yk mandaatilla rauhanturvaoperaatiossa

ja vielä

yhteiskunnan osana puolustusvoimat tuottaa kuljettajia ja lähitulevaisuudessa ammattiautoilijoista tulee olemaan pulaa

lentoyhteyksien pitää toimia maakunnista maailmalle sillä kaupat tehdään kasvokkain

sen laskentamallin k arvo on huono

onko harkittu semmoista että kuljettajia koulutettaisiin nyt vähän ekstraa reserviin jolloin tämä yhteiskunnallinen ongelma saataisiin hoidettua

mutta kas kas seuraavana vuonna sieltä poimitaan niitä meidän hyviä esityksiä hallituksen omiin esityksiin ja esitetään ne omina joten toivottavasti hallitus tässä kohtaa löytää sen punaisen langan

esimerkiksi lääkinnällinen toiminta menisi mielestäni kokonaisuudessaan kehitysyhteistyörahoihin kuten myös moni muu toiminta millä tuotetaan työtä paikallisille alueelle

se on pikkaisen parempi tässä kuin rakennusmääräyksissä mutta joka tapauksessa huonompi kuin se todellisuudessa on koska sen lämmönvarauskyky tasoittaa sitä huomattavasti mitä se on oikeasti ja laskennallisesti

ovatko teidän tuntemuksenne mukaan virkamiehet ymmärtäneet nyt tämän poliittisen tahdon normien purusta

sitten tämä ohjusasia mikä tässä käytiin

kilpailutuslainsäädäntö on niin normitettu että pienet tai uudet toimijat eivät käytännössä voi niissä pärjätä

näettekö samoin kuin minä että on olemassa vaara että tämä nykyinen kyber varustelu voi tehdä semmoisen uuden kylmenevän ilmapiirin tähän vakoiluineen ja kaikkineen

tässä kohtaa onkin hyvä todeta että alhainen äänestysprosentti yleensä suosii kokoomuksen kaltaisia puolueita joiden äänestäjät lähtevät säässä kuin säässä äänestämään

laskennallinen arvo on huomattavasti huonompi ja laskentojen mukaan ei niin pienen energiakulutuksen pitäisi olla mahdollinen kuin mikä se todellisuudessa on

tämä on tosiaan kuten edustaja kiuru sanoi jo uskottavuuden rajoilla ja demokratia ei välttämättä aina toteudu sillä kantilla kuin pitäisi

miten tämmöiset harvenevan verkon tuomat ongelmat paikataan esimerkiksi äänestyksessä

kansan ääntä pitää kuunnella ja kansan ääntä on yleisestikin kuunneltava ja tämä on yksi niistä keinoista

arvoisa puhemies

tuulivoima on monellakin tapaa ongelmallinen energiamalli

pidän kuitenkin hyvänä sitä että se on neuvoa antava koska on usein esimerkiksi täällä valiokuntatyöskentelyssä tullut huomioon semmoisia seurannaisvaikutuksia jostain päätöksestä että ilman sen tietämistä olisi voinut äänestää alun perin tavallaan väärin

silloin kun nämä tukipäätökset on tehty sillä on tavoiteltu hyvää ja päätös on varmasti ollut tämmöinen hyvää tavoitteleva tosiaan mutta kun tietämys on lisääntynyt niin on huomattu että muun muassa sillä melulla on paitsi viihtyvyyteen liittyviä haittavaikutuksia myös terveyteen liittyviä haittavaikutuksia

lintujen muuttoreitit ovat ongelmallisia ja uusimpana mistä ei kauheasti edes keskustella on myös televisiokuvaan liittyviä haittavaikutuksia

kun täällä on hyväksytty tälläkin kaudella tämä vahva sähköinen tunnistautuminen niin kenties nämä neuvoa antavat äänestykset olisivat hyvä kokeilu ja kehityspohja sähköisen äänestämisen kehittämiseen ja tästä saatava oppi olisi jossain vaiheessa saatavissa sitten oikeisiinkin vaaleihin

ja kaiken kukkuraksi kun otetaan nämä haittavaikutukset ja tuki ja nämä ongelmat kaikki kokonaisuutena huomioon niin tuulivoima tuulella tuotettu sähkö on hyvin kallista

näin ollen näitä neuvoa antavia kansanäänestyksiä ei olisi sidottu edes vaaleihin vaan niitä voitaisiin järjestää myös vaalien välillä

olisikin järkevää että pienennetään tätä tukimuotoa joka ohjaa silloin tuulivoiman rakentamista niille järkeville paikoille missä se on mahdollista ja järkevää yleensäkin ja samaan aikaan tosiaan tuetaan puunpolttoa joka on puhtaasti kotimaista energiaa ja saadaan omavaraisuusastetta paremmaksi

lakiteknisesti tämä ei ole vielä sillä tasolla että se voisi suoraan tulla hyväksytyksi joten tämä on vähän niin kuin tämmöinen suuntaa antava ja hyvä näin näin se pitää käsitelläkin elikkä hallitukselle jää sitten tehtävää tuoda ne lakiteknisesti oikein

tämän hallituksen aikana suomen kokonaisvastuut ovat kasvaneet ja oikeastaan pitäisi puhua hallituk sien koska näinhän siinä on käynyt tämän eurokriisin aikana

loukkaantuneiden ja menehtyneiden tilannetta olisi voitu parantaa ja voidaan parantaa oikealla kalustolla ja oikealla suojavarustuksella

nyt suomen pankin asioista keskustellessa on syytä pohtia millä mandaatilla ekp toimii

muun muassa paljon esillä ollut afganistanin loukkaantuminen olisi vältetty oikealla kalustolla

me olemme täällä kansanedustajia ja sen auki purkaminen ja pureskeleminen on monesti syytä suorittaa hiljaa itsekseen ja myös suuremmassa porukassa

tuulivoimasta vielä sen verran että siinähän on tämäkin ongelma että kun ei tuule sitä ei tule ja kun tuulee sitä ei tule

säännöissähän kielletään valtioiden suora rahoitus ja todennäköisesti espanja tulee tarvitsemaan suoraa rahoitusta

jälkihoito ja oikeusturva ei kuitenkaan ole ollut sen mukaista mitä pitää olla semmoisella henkilöllä joka on suomen lipun alla tekemässä rauhanturvaamistyötä on se sitten ykn alaista tai vaikkapa naton alaista toimintaa

mutta me edustamme täällä nimenomaan suomen kansaa ja meidän pitää toimia suomen kansan etujen mukaisesti

eli vain tämä pieni välimalli on se missä siitä on jotain hyötyä

mutta on pohdittava myös sitä että jos tämä rattijuoppo on varastanut jonkun toisen henkilön ajoneuvon niin tämä kansalaisaloite nyt vaatisi sen varastetun ajoneuvon menettämistä valtiolle

ja haittana lienee myös se että kun tuotanto on tämmöistä vaihtelevaa niin silloin säätövoimaa tarvitaan enemmän esimerkiksi vesivoiman muodossa

tosin eukin toimii jo sääntöjensä vastaisesti joten ehkäpä tuo sääntö ohitetaan

tämä käsiteltävänä oleva lakimuutos perustuu eun antamaan huomautukseen muiden kuin suomen kansalaisten mahdollisuudesta osallistua vaaleihin ja politiikkaan

saksan perustuslakituomioistuin käsittelee evmn perustuslainvoimaisuutta ja sitä onko se mahdollista joten koko evm voi kaatua sitä myöten jos sieltä tulee kielteinen päätös

tietysti sitä voidaan sitten kiertää sillä että on kaverin ajoneuvo mikä on otettu ja sanotaan että se on varastettu niin silloin sitä ei menetettäisi elikkä tämä on tämmöinen kinkkinen kohta

tämä jälkihoito on mahdollista jo nykylainsäädännölläkin sen kunnollinen hoitaminen

suomi jälleen kerran eun mallioppilaana on tämän huomautuksen johdosta ottamassa suurempia askeleita kuin mitä edes eu vaatii ja tämäkin on huomattava askel jälleen kerran kohti liittovaltiota

arvoisa puhemies

varsin ilahduttavaa on se että nämä kaikista parhaat hallituksen esitykset ovat meidän varjobudjetistamme elikkä kyllä se järjen ääni joskus sinne hallitukseenkin kuuluu

uskoisin että saksan hallitus toimii perustuslain mukaan eikä niin kuin mielestäni epäisänmaallisesti toimineet hallitukset ovat meidän perustuslakiimme pistäneet että olemme eun jäsen vaikka koko järjestelmä voi romahtaa päivänä minä tahansa

rattijuopot eivät noudata lakia nytkään joten miksi rattijuopot noudattaisivat tulevaisuudessakaan tätä kiristyvää promillerajaa

puhuin remu koirasta isosta schäferistä joka oli sotakoira alunperin ollut alueella jo monta vuotta

arvoisa puhemies

hallituksen perusteluissa todetaan että nämä kasvut perustuvat kotimaiseen kysyntään ja kotimaiseen kulutukseen

en usko siihen

espanjan tukipyyntö on tulossa kreikka saattaa joutua eroamaan eurosta ja koko tämän euron ja eun hajoamisuhan alla tilanne on tosiaan se että kansanedustajan kysellessä suomen pankilta vaihtoehtoa takaporttia mitä tarvitsee tehdä ja kuinka kauan se kestää että saisimme takaisin oman valuutan vastaus on

mielestäni yksi saunaolut kaverin luona ei ole vielä ongelmakäyttäytymistä eikä siihen tulisi sillä lailla puuttua

se pääsi ansaitulle eläkkeelle mielenterveysongelmiensa ansiosta mutta miten käy niiden rauhanturvaajien joilla jää niin sanotusti tilanne päälle

mitä siis hallitus tekee

edellä olevan ja perustuslakivaliokunnan eriävän mielipiteen perusteella esitän käsiteltävänä olevan lakimuutoksen hylkäämistä

se nostaa alvia se nostaa energiaveroja se muun muassa laskee kuntien valtionosuuksia mistä on odotettavissa erilaisten palveluiden palvelumaksujen nousemista niitten heikkenemistä ja kenties suuremmalla rahalla sitten joudutaan ostamaan niitä palveluita jolloin kotimainen ostovoima heikkenee

kokoomus on saanut kirjattua hallitusohjelmaan kaikki perälautakirjaukset jotka tulevat ajamaan ja toteuttamaan täydellisesti kokoomuslaista politiikkaa

toinen puolue mikä on saanut tehokkaasti omia ajatuksiaan lävitse on vihreät ja kaikki kunnia siinä onnistumisessa mutta myöskin on hieman kyseenalaista asettaa tämmöiset perustuslain muutokset nimenomaan hallituskynnyksiksi

koska nämä oikeusturvat ja jälkihoidot ruvetaan korvaamaan kunnolla

siis hallitus on yksinkertaisesti unohtanut tässä suuruuden vimmassaan suomalaiset ihmiset suomalaiset perheet

viimeiseksi haluan vielä nostaa esille tai oikeastaan tehdä tyhjäksi väittämän jonka kuulee usein rauhanturvaajista puhuttaessa